se mikä tässä asiassa on kuitenkin ollut silmiinpistävän paljon esillä ja herättänyt keskustelua on nimenomaan se muuttaako tämä kilpailutilannetta

onko se niin että meidän ongelmakäyttäjät rupeavat entistä ongelmaisemmiksi vai onko se kenties niin että kotijuopottelu vähenee kun se juominen saadaan valvottuihin ravintolaolosuhteisiin eikä sinne kotisohvalle tosiaankin

arvoisa puhemies

muun muassa saksassa ja mainitussa sveitsissä on tämmöistä rinnakkaishoitoa rinnakkaislääkintää hyväksytyssä muodossa ja nyt kysynkin

tästä on käyty sanotaanko myös värikkäitä keskusteluja valiokuntakäsittelyn yhteydessä

koskeeko tämä sitten niitä eli kun saksalainen turisti kesälomailija tulee suomeen saako hän täällä tämmöisen reseptin käyttöönsä

se luotettavuushan syntyy nimenomaan sillä kontrollilla kun se on avoin ja myös se ostaja voi tehdä samat laskelmat tai vaikkapa rakentaja jo silloin kun hän on rakentamassa omakotitaloa itselleen

kun tämä viranomaisyhteistyö loppuu toisilla paikkakunnilla tai ainakin heikkenee niin tämähän voi nostaa kustannuksia toisten viranomaisten puolella

mutta joka tapauksessa valiokunnan enemmistö päätyi tähän hallituksen esityksen linjaan että huutokaupattava alue voidaan jakaa kahdelle toimijalle jolloin me näimme asian toisin ja totesimme että tämä heikentää kilpailutilannetta niin paljon että se on huomattavasti merkittävämpi asia kuin kahdelle jakamisen tuoma nopeusetu

onko tätä huomioitu

tätä nettiversiota avointa nettiversiota tulisi pohtia avoimin silmin eikä ensimmäitteksi takertua siihen että sieltä menee jonkun byrokraattinen toimielin taas vähemmillä työpaikoilla

rauhanturvaajien kuntoutuksestahan päästään äänestämään perjantaina se on hyvä asia

tämä nyt käsittelyssä oleva lakialoite on työllisyyttä lisäävä matkailua edistävä vientiä edistävä

perusteluina voisi todeta että tämä vastalause on yksinkertaisesti parempi kuin hallituksen vaihtoehto mutta aukaisen hieman enemmän

esimerkiksi pirkkalasta siirrettiin hornetit pois ja tilanteen muuttuessa on ollut väliaikaisia paikkoja ja on koneita siirretty eri lentokentille

meillä on oluita jotka ovat pärjänneet isoissa olutkilpailuissa voittaneet palkintoja ja kun maailmalta otetaan näihin pienpanimoihin yhteyttä että tahtoisin ostaa teidän tuotteitanne tätä voittanutta olutta niin se ei ole mahdollista

kun tämä tilanteen muuttuminen voi olla pysyvääkin niin pitäisikö tätä pohtia uudelleen että palautetaanko esimerkiksi pirkkala

ensinnäkin tämä osinkovero osio mikä hallituksella on on nyt jo kolmas malli ja tässä on edelleen porsaanreikiä ja se suosii suurituloisia

jos nyt tämä alue jaetaan vain kahdelle kuten hallitus haluaa kilpailutilanne tulee tosiaan heikkenemään

sitten aluelennonjohdon osalta on myös siellä ovat toisio ja primääritutkavalinnat kun on koneita mitkä eivät lennä laitteet päällä elikkä lentävät pimeänä asioitten uudelleenpohdintaa

meillä on oma vaihtoehto mikä on huomattavasti järkevämmin rakennettu ja se todennäköisesti alentaisi lähes kaikkien yrittäjien verotusta elikkä se on huomattavasti tasapainoisempi

kyllä nyt tässä taloudellisessa tilanteessa on käännettävä kaikki kivet ja kannot sen eteen että työllistyminen itsensä työllistäminen on mahdollista ja järkevää ja pikkuhiljaa hellätään siitä byrokratian rattaisiin tarttumisesta ja luotetaan kansaan

ok eihän sitä jaeta mutta huutokaupassa on todennäköistä että se jakaantuu kahdelle

sen voi kiteyttää niin että olemme toimineet ja taistelleet suomalaisen työn puolesta ja voitte uskoa että tämä työ jatkuu

nimittäin kun on ajateltu että tästä saadaan pikkasen enemmän rahaa valtion taskuun niin eihän tämä huutokauppa tule toteutumaan mitenkään sen jälkeen kun kolmannelta toimijalta loppuu raha

sitten jos otetaan tämä yhteisövero niin me emme voi ymmärtää sitä minkä takia hallitus lähtee kilpailemaan veroalella muita maita kohtaan

sain olla european parliamentary weekin suomen edustaja ja siellä eräs asia pisti kovastikin silmään

se on järkevää että se lasketaan samalle tasolle mutta tämmöinen kilpailu on loputon reitti

kun täällä puhumme liittovaltiosta niin täällä sanotaan että ei niin ole tapahtumassa tätä ei ajeta ja tämä koskee kaikkia vanhoja puolueita

tätähän on tosiaan pidetty yllä jo pitkän aikaa esimerkiksi edustaja elomaan toimesta ja nyt tätä on onneksi pikkasen helpottanut juuri tämä vahva sähköinen tunnistaminen mikä täällä on aikaisemmin käyty läpi eli pankkitunnukset eivät ole enää ainoa semmoinen keino millä voidaan päästä näihin muihin palveluihin mutta se on vieläkin niin merkittävässä asemassa ja oikeastaan tämä muu kehitys on vasta alkusuoralla että kyllä tämän pitäisi olla tavallaan semmoinen oikeus mikä kuuluu kaikille että pääsee osaksi tätä yhteiskuntaa

eli ei ole hirveän pitkälle mietitty

kuitenkin siellä on hyvin avointa ja suorasanaista se että se on euroopan parlamentin pyrkimys

edustuskuluista ollaan puhuttu

kovasti on jazzkansaa täällä kiitos siitä

tulin tähän käyttämään tämän esittelypuheenvuoron joka on kuitenkin ehkä enemmän tämmöinen oikaisupuheenvuoro tässä kohtaa koska lehdistössä on ollut niin paljon väärää tietoa tästä hallituksen esityksestä ja tästä mietinnöstä

nopeus pystytään korjaamaan tulevilla tekniikoilla

te kaikki vanhat puolueet olette siellä ajamassa liittovaltiota ja sitä kautta suomen arvovallan laskua siinä kansan osalta

lte tekniikka jolla yhdistetään eri taajuusalueita ja joka kehittyy tulee takaamaan sen että nopeus ei tule olemaan mikään rajoittava tekijä myöhemmässä vaiheessa

mutta tässä ovat monet muutkin matkailuyrittäjät taiteilijat monet muut monet monet toimijat ketkä tulevat tästä kärsimään

ja kun ottaa huomioon sen että tällä on hyvin pieni vaikutus valtion talouteen ja kuitenkin tämä tulee vähentämään noin tuhat työpaikkaa niin ei kovin järkevältä kuulosta

tosin olemme myös tässä nopeustilanteessa huolestuneita siitä pysäyttääkö tämä rajattomaksi sanotun valokuitutekniikan rakentamisen

tämä on siis tässä vaiheessa tämä ensimmäinen vaihe vain ja ainoastaan

ja kilvoitus tai velvollisuuteen tai tähän ilmoituskäytäntöön siirtymisestä ei mistään muusta

pankkiasiointi palvelutiskillä on tosiaan nykypäivänä paitsi todella vaikeaa koska konttoreita on vähennetty ja vähennetään koko ajan myös kallista

keskustelua käytiin jo hyvinkin paljon siitä kakkosvaiheesta vaikka koko esitystä ei ole

se on aina ollut tämmöinen mistä meitä yritetään lyödä mutta kun kyse on nimenomaan suursäätiöistä ja varakkaista yhdistyksistä niin näissä liikkuvat miljardit

käykö valokuitutekniikka nyt sitten omaan ansaansa tämän langattoman tekniikan yleistyessä

se oli hyvin paljon tämmöisenä tuntemuksien purkauksen kohteena voidaan sanoa näin

ja jos on luottohäiriömerkintä lähtökohtaisesti syynä siihen ettei saa pankkitunnuksia niin pankkihan toiminnallaan aiheuttaa asiakkaalle tämmöisen kierteen jolla palveluista peritään isompi maksu ja maksuhäiriöitä tulee varmaan entisestäänkin

kokoomus apupuolueineen on kyllä mestari ohjaamaan keskustelun pois itsestään omista virheistään

sitten tähän langattomaan tekniikkaan liittyy vielä väittämiä terveysvaikutuksien osalta

sinänsä on täysin oikein että oppositiolta kysytään vaihtoehtoja ja perussuomalaisilta on aina tullut hyvin perustellut sellaiset ja kaikki on luettavissa

se on miljardiluokan kuvioita mitä me tarkoitamme ei siis mitään linnanmäkeä eikä mitään muuta hyvää yleishyödyllistä vaan nimenomaan semmoisia mitkä tekevät oikeastaan väärin perustein tiliä itselleen

mutta nyt tosiaan tämä kyseinen hallituksen esitys ja mietintö on vain ja ainoastaan tästä ilmoituskäytäntöön siirtymisestä

on olemassa tutkimuksia joita yhteiskunta ei niin sanotusti hyväksy niitä ei ole sitten käsiteltykään sen tarkemmin

eli tämä pyörii ympyrää ja joka tapauksessa pitäisi päästää helpommalla tai sitten tiputtaa niitä palvelumaksuja huomattavasti siinä palvelutiskillä

kuitenkin valiokunta piti tärkeänä sitä että nostetaan näitä huolia joita jo nostettiin niitten keskustelujen ja asiantuntijalausuntojen yhteydessä esille ja joita mahdollisesti on tulossa seuraavassa vaiheessa esiin ja ne ovat luettavissa mietinnöstä

polttoainevero vaikuttaa kotitalouk sien ostovoimaan ja kotitalouksien ostovoima on näissä tilanteissa se mikä pitää talouden rattaat pyörimässä

au esityksen pari ministeriä joka on jo saanut vahvan epäluottamuslauseen käydyissä vaaleissa on nyt tuonut esityksen

mutta kyllä tämä sähköinen asiointi kehittyy ja kasvaa monella muullakin alalla koko ajan ja onneksi tämä sähköinen tunnistaminen jossain vaiheessa tulee olemaan muutakin kautta mahdollista kuin pelkästään pankkitunnuksilla

nythän kaupan alalla on kaksi toimijaa ja tästä tilanteesta pyritään eroon sen aiheuttaman kilpailutilanteen puuttumisen vuoksi

tämä suunta on kyettävä katkaisemaan suomen velkaantuminen muuttumaan positiivisempaan suuntaan

toinen pitemmän tähtäimen säästö mikä tulee todella kalliiksi myöhemmässä vaiheessa on säästäminen perusväylänpitorahoista

tämä vaatii kipeitä leikkauksia ja me olemme hallituksessa pohtineet että nämä tehdään mahdollisimman tasapuolisesti

tämä osoittaa sen että te ette tiedä itsekään mihin te olette viemässä meitä

nythän esimerkiksi jos asiakas jolla on laajakaista haluaa vaihtaa toiseen toimijaan palvelun jonkin huonouden hinnan tai jonkun muun takia niin jos ja kun hallitus haluaa että vain kahdella toimijalla on nämä nopeat yhteydet siinä kohtaa kilpailijana ei ole kuin yksi vaihtoehto

aivan varmasti tuo

sieltä suosta mihin te olette viemässä meitä päästään ylös vain kovalla suomalaisella työllä

tähän on matkan varrella tehty vielä helpotuksia ja lievennyksiä joilla tälle alalle kilpailun aukaisun jälkeen on ollut helpompi päästä

ja jotta ymmärrämme tason missä ollaan

kokonaisturvallisuuteen kuuluu myös rauhanturvatyö ja kokonaisturvallisuudessa tarvitsee huomioida rauhan aika kriisiin varautuminen ja myös sitten se kriisin aika

jos me nyt teemme sen tilanteen tosiaan että vain kahdelle käyttäjälle menee tämä alue niin sitä ei myöhemmin enää pystytä korvaamaan

näistä asiantuntijalausunnoista on vedettävä tämmöinen yhteenveto että lähes kaikki asiantuntijat ovat kannattaneet tätä hallituksen esitystä ja tähän ilmoituskäytäntöön siirtymistä mukaan lukien posti itse

kokonaisturvallisuuteen liittyy muun muassa poliisi pelastustoimi ja esimerkiksi näiden turvallisuussektoreiden eläkeikä

kilpailutilanne muuttuu tässä vaiheessa niin epäedulliseksi muille toimijoille kuin näille kahdelle että sitä ei enää paikata ja tästä tulee vain kahden toimijan temmellyskenttä loppukäyttäjän kärsiessä

pakko mainita että suomessa on yksi palomies juuri menehtynyt työtehtävissään osittain varmasti eläkeiän johdosta

me jätimme tästä tietysti vastalauseen ja siinä on myös pykäläesitys joka sitten korjaisi tämän tilanteen kilpailutilanteen säilyttämiseksi ja loppukäyttäjän eduksi

myös laajempi toimeentulo ja ajatus työ on parasta sosiaaliturvaa liittyy kokonaisturvallisuuteen joten pitäisikö turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon olla kokonaisturvallisuutta kattava ja laajempi kuin se nyt tällä hetkellä on

mutta tämäkin oli tosiaan enemmän vielä tuntemattomasta kakkosvaiheesta johtuen

tämä ei vaikka asiantuntijat ovat lähes yksimielisiä valiokunnan jäsenten keskuudessa ollut sitten yksimielinen eli tässä on hylkäysesitys

arvoisa puhemies

tietojeni mukaan tähän maahan ollaan järjestämässä ja rakentamassa digitaalista rahtikirjaa rahdin digitaalista seurantajärjestelmää josta käy ilmi muun muassa tämä matkaketju ja sen kuljetuksen hiilijalanjälki

tämä hiilijalanjälki mahdollistaa sen että kilpailutuksessa ja hankinnassa pystytään suosimaan lähiruokaa lähituotantoa

kun tämä uusi järjestelmä tulee toimintaan niin ohjeistetaanko hankinta ja kilpailutus toimimaan niin että se suosii suomalaista

kun tässä oli ehdotus tästä kotimaisuuden merkistä niin voiko valtio tehdä jotain tämän tosi reilun kaupan merkin eteen

ihmettelen tätä tvon luvilla kikkailua edelleen

mielestäni ranskalaisen työnjohdon loogisuudella ei voi sorsia suomalaista teollisuutta ja samaan aikaan kun olette perustamassa täysin uudelle paikkakunnalle ydinvoimalan siinä väittääkseni hyötysuhteessa on uuden paikkakunnan ja olemassa olevan paikkakunnan kesken huomattava ero

onko otettu huomioon että näiden paikkakuntien mihin luvat on myönnetty kapasiteettia nostettaisiin jolloin saataisiin tämä kiista ratkaistua ja että esimerkiksi porin lng terminaali on yhdistettävissä meidän olemassa olevaan putkistoomme samanlaisella putkella kuin mitä suomenlahden ali vedetään

ryhmäpuheessa sanoimme että hallituspuolueet keskittyvät lähinnä ymmärtämään tahallisesti väärin meidän linjauksiamme

kuten huomaamme edustaja eerola on tosiaan perehtynyt tähän asiaan mikä on totta usean suomalaisen kohdalla

se on tietysti tavoiteltava hyvä asia jos panostetaan omaishoitoon kuntoutukseen ynnä muuta mutta se ei poista sitä laitoshoidon tarvetta tällä hetkellä joten tarvitaan kaksi päällekkäistä rahamenoa että nämä säästöt voisivat toteutua

naimisissa ollessaan yhteistä kotia asuessaan lapsia kasvattaessaan parit aina luottavat lähtökohtaisesti toisiinsa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri urpilainen sanoi että panostaminen infran rakentamiseen on hyvä ja elvyttävä toimi

edustaja heinonen nosti tuon finnair kysymyksen esille joten en toista sitä mutta ilmailun alalla mennään minunkin kysymyksessäni

siinä vaiheessa tosiaan tämä vanhemmuussopimus on mahdollista tehdä yhteisymmärryksessä ja ennalta ehkäisevästi sitten tosiaan näitä riitoja ratkaista

finavia on muuttamassa aluelennonjohtoa keskittämällä sitä ja tässä on turvallisuutta heikentäviä esimerkkejä

esimerkiksi tiestön perusväylän rahat ovat huomattavan pieniä tiestön kuntoon nähden

kun tai jos ero sitten tulee niin moni ero on vielä alkuvaiheessa ihan kohtalaisen hyvässä kunnossa ja välttämättä niitä riitoja ei ole niin kärjekkäästi ainakaan nostettu esille

tämähän on minun mielestäni ainakin varsin huonoa alueellistamispolitiikkaa ja tässä esimerkissä suomen etu on moneltakin kannalta kyseenalainen joten olisiko syytä muuttaa omistajaohjausta niin että otetaan nimenomaan edustaja lindströmin esille nostama suomen etu aina ensisijaisesti esille totta kai myös niin että yhtiön etu toteutuu

olen kysynyt useasti luottoluokituksen laskusta

nyt on kysyttävä miten olette varautunut euron hajoamiseen

mutta viimeistään siinä vaiheessa kun toinen eronneista löytää uuden kumppanin itselleen riidat kärjistyvät ja tämä lapsi on entistä tukalammassa asemassa

mutta tähän keskusteluun mitä tässä on käyty opiskelupaikoista

sitten kehitysyhteistyörahoihin

mielestäni kirkon ulkomaanavun verotuksen kautta voisi ja se pitäisi laskea kehitysyhteistyörahoihin kuin myös rauhanturvaamistyön osat esimerkiksi lääkintätoiminta

miten te varaudutte seuraavaan lainausmerkeissä lääkäripulaan

arvoisa puhemies

nyt tässä vaiheessa kautta ja kun tiedämme että valiokunnat ovat aivan täynnä työtä pelkään pahoin ettei tämä lakialoite etene tällä kaudella maaliin

te olette nostamassa energiaveroja joka muodossa on se sitten nestemäisessä muodossa tai sähkön muodossa tai missä tahansa ja tämä tuntuu teollisuuden kukkarossa huomattavasti

arvoisa ministeri täällä salissa kuulee selkeästi että joka puolelta tulee vastustusta tähän asiaan

kantakaa vastuunne ja toimikaa omistajaohjauksen ministerin mukaan

mutta jos ei niin toivon että ministeriöissä ollaan kuulolla ja kirjataan kaikki nämä puheet ja näkökannat esille ja valmistellaan tämä lakialoite seuraavan hallituksen esitykseksi

me emme tee tämmöistä hölmöyttä vaan olemme teollisuuden puolella